nykyisessä kiireellisessä hoidossa on varmasti omat määrittelyongelmansa ja se tuottaa käytännön työssä varmasti suuria ongelmia

tämä on vientiä ja jos tällainen uhka esitetään ja tämä menisi läpi on mahdollista että tämä aiheuttaa haluttomuutta investoida suomeen ja sitä kautta suomessa menetetään työtä ja kunnallisia sekä valtion verotuloja

mutta siitä huolimatta minä itse näen että tässä on kysymys suomen linjasta suhteessa muihin eu valtioihin ja minun näkemykseni mukaan nykyisen kiireellisen hoidon ja lasten ja vastasynnyttäneitten naisten hoidon pitäisi olla se suomen linja koska on pelättävissä että jos me avaamme avokätisemmän linjan terveydenhuollossa se saattaa johtaa myös näitten palvelujen lisääntyvään kysyntään ja kysyntähän tulee semmoisilta ihmisiltä jotka tulevat laittomasti maahan

arvoisa puhemies

tällainen valtioiden välinen yhteistoiminta jossa esitetään epäilyjä ei välttämättä edistä suomea investointimaana eikä tällä tule olemaan merkittävää turvallisuusvaikutusta sillä jo tällä hetkellä on mahdollista puuttua niihin epäkohtiin joita me näemme oman turvallisuutemme suhteen niin että sillä tavalla tämä laki ei edistä juuri mitään mutta se saattaa heikentää suomeen investointeja työtä ja verotuloja

tällä tavalla tätä yhteistyötä pitäisi myös ympäristöjärjestöjen kanssa tehdä eikä aina väittää vastaan

kun tämä on hyvin pitkälle asennekysymys sekä keskushallinnossa että tuolla maakunnissa niin millä tavalla näitä asenteita pystytään muuttamaan siihen suuntaan että ne ovat ikään kuin auttavia ja yritysten toimintaa edistäviä eivätkä kieltäviä

tämä on erittäin mielenkiintoinen keskustelu ja toivoisin että seuraavan kerran kun turpeen ja hakkeen käytöstä täällä keskustellaan niin te tuotte tähän saliin keskusteluun myös realiteetteja mitä se todellisuudessa aiheuttaa näissä voimalaitoksissa vai onko se kuitenkin toimenpide joka sinänsä on hyvä mutta ei välttämättä vielä muuta tätä kivihiiliturvehake tasapainoa koska hakkeella tuotetun lauhdetuotannon lisääminen ei ole mikään helppo juttu oikeasti oikeassa elämässä

tämä on iso henkinen kysymys

toinen kysymys kuuluu

pitäisikö joka valiokunnan mietintöön ikään kuin sen loppuosaan lisätä jonkunmoinen arvio siitä mitä lakimuutos aiheuttaa resursseissa ja mitä se aiheuttaa viranomaisten työssä lisääkö se sitä vai vähentääkö ja mitkä niiden yritysvaikutukset ovat

meidän päättäjien tehtävä on huolehtia että maatalousyrittäjien usko tulevaisuuteen palautetaan ja sukupolvenvaihdoksia tapahtuu riittävästi

jos me aina koemme että jokainen pieni asia muutaman miljoonan kustannuserä on sen arvoinen että siitä ei kannata juuri keskustella ja se ei pelasta suomen taloutta niin se on väärä talouslinja

pienistä puroista syntyy iso joki

tässä salissa se puheen tasolla tapahtuu helposti mutta kun mennään tuonne pannun juurelle niin se on huomattavan paljon vaikeampaa

euroopan unionin velvollisuus on korvata viljelijöille pakotteista aiheutuneet taloudelliset tappiot huomattavasti paremmin varsinkin kun eu itse varoituksista huolimatta sekoitti maitomarkkinat poistamalla ylituotantoa hillitsevät maitokiintiöt

mikään toimiala jolla ei ole taloudellisia puskureita vaan pikemminkin velkaa ei pitkään kestä tilannetta jossa tulot jatkuvasti putoavat mutta kulut jopa nousevat

tässä tilanteessa on perusteltua etsiä ratkaisuja maatilojen akuuttiin kassa ja maksuvalmiuskriisiin

on kuitenkin selvää että kotimainen elintarviketuotanto ei voi nojata kriisipaketteihin tai toistuviin lisäbudjetteihin

ratkaisua on haettava euroopan unionin yhteisen maatalouspolitiikan yksinkertaistamisen kansallisen byrokratian purkamisen sekä yleisen kulurakenteen pienentämisen kautta

me haluamme yksinkertaistaa maataloustukijärjestelmää sillä maataloustuottajien on voitava keskittyä oleelliseen eli puhtaiden elintarvikkeiden tuottamiseen sekä eläinten hyvinvoinnin edistämiseen mahdollisimman pienellä byrokratialla

terveydenhuollon potilastietojärjestelmiä on monenlaisia kuten edustaja virtanen totesi mutta se ei kylläkään johdu lainsäädännöstä

tämä hallituksen lakiesityshän suorastaan velvoittaa että eri viranomaiset tekevät yhteistyötä niin terveyden ja hyvinvoinnin laitos valvira kuin fimea

arvoisa puhemies

enemmänkin se johtuu siitä että kunnallista itsehallintoa on kunnioitettu sillä asetuksessa yhteensopivuus ja koordinaatio on jo nyt sairaanhoitopiirien vastuulla mutta tässä ei ihan täysin ole käytetty asetuksen luomaa valtaa ja lähdetty rakentamaan samanlaisia potilastietojärjestelmiä mikä olisi ollut sekä kuntien veronmaksajien että potilaiden etu

tämä alkoholin suuri kulutus on kansallinen ongelma vaikka se kolmena perättäisenä vuonna on jo vähentynyt mikä on hyvä asia

eläinlääkärin kokemuksella voin sanoa että eläintenhoitajien oma hyvinvointi on paras tae myös kotieläinten hyvinvoinnille

edustaja rossi on tietenkin ollut maakuntahallituksen puheenjohtajana hyvin aktiivinen valvomaan fimean ympärillä tapahtuvaa sanotaanko kohua

arvoisa rouva ministeri jos vastaus on hovioikeus niin aiheutuuko sellaisesta ratkaisusta merkittäviä ongelmia jossa itä suomi ja koko sisä suomi jää ilman hovioikeutta

kysymys on silloin hieman erilainen ja jos me lähdemme siitä että me vaikeutamme kontrolloituja tilaisuuksia että siellä ei alkoholia tarjota niin se saattaa johtaa siihen että vaikeutetaan myös yrittämistä ja tilaisuuksien järjestämistä ja yleisön saamista sinne ja tavallaan me emme itse ongelmaa pysty korjaamaan

oma käsitykseni on se että ehkä fimean ongelmat ovat olleet osa ja syyseurausta siitä että ketään suomessa ei ainakaan tällä hetkellä voida pakottaa muuttamaan paikkakuntaa työn perässä

tulevaisuudessa on entistä tärkeämpää kun me menemme suuremmille erityisvastuualueille ja kun uusi terveydenhuoltolaki antaa kuntalaisille mahdollisuuden valita hoitopaikkansa että nämä potilastietojärjestelmät olisivat samoja

tulen pohjois savosta ja siilinjärvellähän on tämä yaran kaivos

sitä todella tapahtuu mutta ehkä edustaja rossikin voisi nähdä tämän biopankkilain siitä näkökulmasta että sehän antaa valtavan hyvät mahdollisuudet pohjois savolle ja kuopiolle kehittää kudoksien kautta erinäköisiä lääkkeitä bioteknologiaa

sen virheitä etsivä valvonta epäyhtenäisine tulkintoineen sekä tukien maksatukseen liittyvät ongelmat ovat keskeinen syy viljelijöiden uupumiseen ja osittainen syy heidän talousongelmiinsa

mitä tulee sitten tähän kansalliseen kulttuuriin missä liian myöhään mennään ravintolaan niin ongelma ei varmaankaan aina ole se missä kunnossa sieltä ravintolasta lähdetään pois vaan enemmän ongelma on tullut siitä missä kunnossa sinne mennään

koska vaikuttaa siltä että lääkärit joutuvat yhteisvirkojen kautta vaihtamaan toimipisteitä on paljon helpompi toimia saman potilastietojärjestelmän parissa jolloin aika ei mene turhaan opiskeluun ja tällä tavalla myös työaika tehostuu

sen takia meillä on suomen suurin lääkäreitä kouluttava yliopistollinen sairaala kuopiossa itä suomen yliopisto jonka vahvuuksiin kuuluu nimenomaan tämä tutkimustoiminta

on anteeksiantamatonta että viljelijät eivät saa ajallaan heille kuuluvia maksuja

eli kun tätä lakialoitetta joka sinänsä on hyvä lähdetään käsittelemään meidän pitäisi arvioida tätä linjakysymyksenä lähdemmekö me tälle kieltojen tielle vai pyrimmekö jollain tavalla viemään sitä linjaa eteenpäin jossa on ikään kuin salliminen ja opetetaan tapakulttuurin ja muun kautta

siellä niistä ollaan erittäin kiitollisia

tietenkin pitää aina todeta että käyttäjä maksaa mutta toivottavasti kun tämä käytön vastuu kunnille tai kuntayhtymille siirtyy kovin raskaalla kädellä hallinnon kustannuksia ei vyörytetä käyttökustannuksiin

kun fimea on siirretty kuopioon ongelmista johtuen kylläkin aikataulua on rukattu eteenpäin mutta kiitokset ministeri risikolle hän on ottanut johtajan otteen tässäkin asiassa ja lähtenyt työryhmän johtajaksi joka valvoo että tämä siirto kuopioon pikkuhiljaa toteutuu

hyvänä pidän sitä että kolmena vuonna on menty alaspäin ja jos tämä suunta jatkuu silloin tämmöisten lakialoitteiden ei sinänsä välttämättä tarvitsekaan toteutua vaikka ne hyviä ovatkin

viljelijöille on annettava paremmat mahdollisuudet korjata virheensä esimerkiksi kahden viikon aikana ilman tukien menettämisen pelkoa ellei kyseessä ole tuomittava tahallisuus

minun mielestäni edustaja rossin ei pitäisi nähdä negatiivisena sitä jos valvira pitää rekisteriä ja valvoo yksityisyydensuojaa tässä biopankkilaissa

jos me ajattelemme tulevaa lääkekehitystä ja niitä tuotettavia lääkkeitä joita toivottavasti kuopiossa tullaan kehittämään niin niiden valvonta luontaisesti kuuluu fimealle

maatalouden kustannusrakennetta on painettava alaspäin ja tulkintaa sadonkorjuun tuloksellisuudesta tukien maksatuksen edellytyksenä on tiukennettava

arvoisa puhemies

jos jatkossa halutaan tutkimusta tuotekehitystä ja koulutusta edelleen yrityksissä edistää kannattaisi harkita tutkimus tuotekehitys ja koulutusrahaston käyttöönottoa jonneka siirrettyä yrityksen voitosta saatua rahaa ei verotettaisi mutta se voitaisiin käyttää koulutukseen tutkimukseen tai tuotekehitykseen sellaisina aikoina jolloinka mennään hieman matalammalla ja yrityksen tilauskanta on heikompi

metsäteollisuuden isot investoinnit äänekoskelle varkauteen ja kouvolaan korostavat hyvän metsänhoidon merkitystä ja minusta sen pitääkin näin mennä että kun meillä hoidetaan hyvin metsiä me nostamme sieltä silloin järkevästi puunsaantia ja teollisuus kyllä vastaa sitten tähän haasteeseen investoimalla

tukia on tulevaisuudessa kohdennettava entistä enemmän aktiivisille tuottajille

minusta tämä on juuri sitä yhteistyötä jota pitää noudattaa kun meillä on kuitenkin kolme sellaista virastoa jotka väistämättä tämän lain näkökulmasta valvovat hieman eri näkökulmasta tätä biopankkilakia kudosten käsittelyä ja kaikkea sitä kehitystä mikä tulee tämän kokonaisuuden ympärille muodostumaan

kysymys ei ole mistään yksittäisestä komponentista vaan ikään kuin kumulatiivisesta hiipivästä kustannusrakenteesta joka haittaa näitten yritysten varsinkin pienten yritysten toimintaa ja vientiä

arvoisa rouva puhemies

kokoomuksen eduskuntaryhmä suhtautuu myönteisesti maatalouden tuotantorakennusten kiinteistöveron veroperusteiden uudelleenarviointiin ja kannattaa myös sähkömarkkinalain uudelleenarviointia sen suhteen aiheuttaako hyvää tarkoittava laki liian suuren investointivelvoitteen sähköverkkoyhtiöille ja sitä kautta liian korkeat sähkön siirtohinnat

kysyisin ministeriltä kaksi kysymystä

meillähän on myös sisämaassa venerakennusteollisuutta veneteollisuutta joka jossain määrin taistelee näitten samojen kilpailukykykysymysten kanssa

ensimmäinen koskee taimikonhoitorästejä ja ensiharvennusrästejä

uusista biolääketieteen yrityksistä huomattava osa toimii biotekniikkakeskittymissä korkeakoulujen ja yliopistollisten keskussairaaloiden yhteydessä pääkaupunkiseudulla turussa tampereella kuopiossa ja oulussa

puola on tänä päivänä aika suosittu maa minne veneteollisuus menee

itse sairaanhoitopiirin valtuuston puheenjohtajana toivon että myös rahoitusta tulee sillä tavalla että me pystymme jopa eri sairausryhmien kudoksia sitten asianomaisissa kylmälaitteissa säilyttämään ja jostakinhan sen rahoituksen on tultava sehän tietenkin tässä laissa jää auki

valinnoillamme on merkitystä

jotta saamme nauttia puhtaasta kotimaisesta ruuasta myös jatkossa on viimeistään nyt ryhdyttävä suosimaan kotimaisia elintarvikkeita myös julkisissa hankinnoissa

turvallisesti ja eettisesti tuotetut suomalaiset elintarvikkeet ovat tulevaisuudessa entistä suurempi markkinavaltti mutta viennin lisääminen mihin hallitus pyrkii vaatii parempaa markkinointi ja myyntiosaamista sekä läsnäoloa maailman markkinapaikoilla

mutta kun me tämän fimean ympärillä näemme vain uhkia koko ajan ja itse asiassa häiritsemme fimean keskittymistä oikeisiin töihin niin minä toivoisin että pikkuhiljaa tässä fimea keskustelussa annetaan rauha ja todetaan että tämä biopankkilaki on sinänsä hyvä ja vie varmasti ihmisten turvallisuutta ja lääkekehitystä eteenpäin

kokoomuksen eduskuntaryhmä tekee voitavansa että kotimainen perhekeskeinen maatalous maaseudun yritystoiminta ja reiluihin pelisääntöihin perustuva elintarvikeketju selviävät tästä kriisistä voittajana j

arvoisa puhemies

se on suurempi kuin kiinalla

tämä hallinto on kuitenkin siinä mielessä tärkeä että mitä enemmän näitä raja aitoja julkisessa terveydenhuollossa ja myös sosiaalihuollossa on sitä enemmän niitä ongelmia on

ja mitkä ovat komission todelliset työkalut että me saisimme euroalueelle enemmän vakautta ja sitä kautta hyvinvointia ja tasapainoa näihin ylijäämiin ja alijäämiin jotka tavallaan ovat myös nollasummapeli

mikäli itse olen käsittänyt tämän hallituksen esityksen ja petteri orpon työryhmän ulostulon oikein niin eihän tämä kiellä millään tavalla muodostamasta laajempiakin sote alueita

jos tätä paperia tarkkaan lukee niin täällähän lukee että kunnat voivat sopia päätöksenteosta toisinkin niin että kyllähän tämä aika pitkälle mahdollistaa niitäkin malleja mistä tässä salissa puhutaan ja kuitenkin viime kädessä tulipa minkälainen malli tahansa me joudumme perustuslain kautta katsomaan sitä

täällä on oikein kiva että turpeesta pidetään huolta ja sen puolesta puhutaan koska se on kotimainen energianlähde jota tulee jatkossakin käyttää

arvoisa puhemies

yli innokkuus missä tahansa asiassa ei ole oikein hyvä ilmiö ja varsinkin jos nämä yli innokkaat eivät ole ihan kartalla mitä pitäisi tehdä niin se on vielä pahempi

ja jos meillä olisi varaa niin me toki panisimme varmaan lisää että pääsisivät ahdingosta sekä työttömät että viljelijät mutta nyt me joudumme valitsemaan kaksi tietä

oli kaksi tekijää minkä takia nämä lämpölaitokset eivät saaneet polttoaineita ja lämpölaitoksissa ilmeisesti on sen verran vastuullista johtoa kautta suomen että heidän on pakko lämmittää talvella nämä kerrostalot ja muut kaukolämmön avulla

kun suomen kaltaisessa maassa lähti tämä energiansäästö voimalla vyörymään eteenpäin niin ensimmäinen säästökohde taisi olla julkiset kiinteistöt ja siellä ilmanvaihto sammutettiin viikonlopuksi ja yöksi

sen takia siihen hiileen mentiin se oli se suurin syy ja tätä edesauttoi se edustaja pekkarinen että pitkäaikaiset lupaongelmat jotka eivät tämän hallituksen syytä ole vaikeuttivat uusien turvetuotantoalueiden käyttöönottoa

arvoisa puhemies

venäläiset ovat tuoneet suomeen paljon työtä ja tuovat erityisesti rajaseudulle paljon rahaa ja tukevat meidän turismia niin että en näe minkäännäköistä syytä esittää kovin suuria rahanpesu tai muita rikollisuusuhkia

kun suomen vienti on vähentynyt kauppatase on mennyt negatiiviseksi niin tämä on esimerkki siitä mitä saadaan aikaan oikein kohdennetuilla verohelpotuksilla ja niitä täytyy varmaan tässä maassa muitakin harkita jotta me saamme viennin vetämään investoi

jotenkin tulisi mieleen pitäisikö suomessa ainakin harkita lainsäädäntöä että näitä ilmanvaihtolaitteita saa koskea vain sellainen henkilö jolla siihen on koulutus ja ammattitaito koska jokainen maallikkokin ymmärtää että jos ilmaa ei tule riittävästi sisään ja lähde ulos ja tämä ilmanvaihto ei toimi moitteettomasti niin seurauksena on sisäilmaongelmia kosteutta ja hometta

yleiskeskustelu on päättynyt tai ryhtyä yksityiskohtaiseen käsittelyyn eduskunta hyväksyy lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaan sen r

ja investointeja enemmän suomeen

jos oikein kuulin ja käsitin ministeri lindströmin äskeisen puheenvuoron niin hänhän sanoi että organisaatiotyöryhmä tekee sen lopullisen esityksen

minusta tämä keskustelu on ollut asiallista ja kiitän ministeriä siitä että hän on tämän ajankohtaisen asian ottanut itse esille ja antanut keskustelun käydä

minä toivon että tämä todella käydään uudelleen läpi ja arvioidaan faktojen perusteella mikä on lopullinen esitys

nyt kun tällä senaatti kiinteistöillä on tulosvaade siellä on tulospalkkausjärjestelmä onneksi se koskee henkilökuntaa kokonaisuudessaan niin kuin pitääkin ja sitten sillä on monopoliasema niin tämähän johtaa väistämättä siihen että neuvottelut vuokralaisten kanssa tai mahdollisesti ostajien kanssa ovat erittäin vaikeita

arvoisa puhemies

kyllä tämänkin instituution pitäisi toimia yleisen markkinaperiaatteen mukaisesti ja sopeuttaa vuokratasoja ja hintatasoja mitä ne sitten kulloinkin maan kussakin osassa ovat

yleensä verohelpotusten pitäisi koskea merkittävää määrää yrityksiä ja jos kysymys ei ole merkittävästä määrästä yrityksiä niin kyseessähän on silloin hyvin helposti laillistettu kohdennettu yritystuki joka saa lain muodon

asia on myös periaatteellinen sen takia että näillä yrityksillä saattaa olla asiaa kaupan hyllylle kaupan omilla merkeillä private label merkeillä ja silloin jos kaksi panimoa kilpailee samasta hyllytilasta eri verotasoilla niin joudutaan kysymään missä on yhdenvertaisuus ja tasa arvo

tämä on hyvin mielenkiintoinen keskustelu mitä edustaja männistö ja edustaja pekkarinen käyvät ja minusta asuntopolitiikkaa ei kyllä voi katsoa yksinomaisena politiikkasektorina vaan kyllä se niveltyy aika vahvasti muuhun politiikkaan

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

kansainvälinen rikollisuus on tehnyt pesää suomeen

edustaja leppä otti jo puukaupat tähän keskusteluun